ja sen kautta arvon kollegat syntyy tavallaan se legitiimiys yleisradion olemassaololle ja sen kautta syntyy valmius ja halukkuus myöskin kansalaisille maksaa yleisradion palveluista mediamaksu tai tv maksu mikä se nyt sitten tulevaisuudessa onkaan

mutta nyt kun te arvoisa ministeri linden olette paikalla minusta on paikallaan muutama sana nyt vielä käydä keskustelua tästä yleisradion rahoituksen turvaamisesta koska se ratkaisu joka nyt hallitukselta tuli jätti mielestäni auki eräitä asioita

arvoisa herra puhemies

mutta se jätti auki tason ja sitten se jätti auki myöskin tämän niin sanotun sosiaalisen kompensaatiomallin onko se sitten vaikkapa tämän suuruinen vähennys perustuloon

olemme siis tekemässä päätöstä nyt euroopan unionin ensimmäiseen merelliseen kriisinhallintaoperaatioon osallistumisesta kuten valiokunnan puheenjohtaja pertti salolainen täällä esittelypuheenvuorossaan totesi

mutta täytyyhän meidän myös ymmärtää se kansalaispohdinta joka liittyy juuri siihen että jos näitä palveluja sitten ei käytetä niin silloin meidän täytyy argumentoida näin että mediamaksu on sitten vähän laajempi kuin vain yleisradiomaksu

tällä kriisinhallintaoperaatiolla ennaltaehkäistään merirosvoutta vähennetään rikollisuutta eräällä maailman vilkkaimmin liikennöidyllä merialueella

operaatio on onnistunut hyvin humanitääristen kuljetusten suojaamisessa tähän mennessä ja sillä on myös laajempaa merkitystä kansainvälisen meriliikenteen ja kaupan turvaamisessa

tämä on minusta hyvin olennaista että silloin sitä ei pidä yksinomaan ankkuroida yleisradiomaksuksi vaan puhua mediamaksusta ja kukaties sitten voidaan sen käyttöalaa myöhemmin pohtia vähän laveamminkin

olennaista on vaan se että me löydämme pitkäjänteisyyttä tähän yleisradion toiminnan turvaamiseen sen rahoituksen turvaamisen kautta emme lähde supistamaan tällä hetkellä sen laissa määrättyä toimenkuvaa

osallistumalla atalanta operaatioon suomi osaltaan pyrkii vakauttamaan yhtä konfliktialuetta ja totta kai samalla kun tällä missiolla on merkitystä myös rauhanvälityksen kannalta se toimii erittäin hyvänä koulutusprojektina maamme merivoimille

edelleenkin me tarvitsemme yleisradiota muun muassa täällä esitettyjen hallintoneuvoston puheenjohtajan kuvaamien hyvin merkittävien asioiden kuten lastenohjelmien vähemmistöille suunnattujen ohjelmien kielivähemmistöohjelmien tuotantoa

tässä viittaan myöskin äskeiseen keskusteluun mitä näiden eun nopean toiminnan joukkojen osalta täällä kävimme

me tarvitsemme edelleenkin säätä merenkulkijoille ja aamu ja iltahartausohjelmia kaikkea sitä laajaa kirjoa jolla ei ole kaupallista kysyntää

seurantaryhmähän teki loistavaa työtä ja selonteossa on selostettu seurantaryhmän työtä sen johtopäätelmiä aivan samalla tavalla kuin valiokunnan mietinnössäkin mutta eihän ulkoasiainvaliokunta ota kantaa nyt seurantatyöryhmän mie tintöön vaan nimenomaan hallituksen selontekoon joka sanoo hyvin seikkaperäisesti ja pääministerin ja tasavallan presidentin ilmoituksen mukaan että linja ei muutu

sen takia nyt ei pidä tällaisen yhden ohjelman kohdalla sattuneen konfliktin antaa tavallaan niin kuin tätä tosiasiaa hämärtää tätä pitkää yleisradiolinjaa hämärtää

kiinniotettuja ei tuoda suomeen vaan luovutetaan afrikassa niihin valtioihin joiden kanssa eu on tehnyt siirtosopimuksen ja joissa ei voi määrätä merirosvoudesta kuolemanrangaistukseen

luotan siihen että pohjois sudan kenia seychellit ja jotkut muut maat ilman muuta ovat sellaisia maita joissa näitä oikeudenkäyntejä voidaan uskottavasti ja luotettavasti toteuttaa ja tämähän ratkaisee monta pulmaa jo etukäteen

mutta se on tärkeätä että nämä asiat kulkevat omaa tietään ja tämä talo tuntee sen vastuunsa yhtiöpolitiikasta mutta luottaa siihen itse valitsemaansa hallintoneuvostoon niin paljon että katsoo että se on paras turva sitten myöskin yhtiön tulevaisuuden rakentamiselle

mitä tulee puhemies lyhyesti tähän määrärahakysymykseen niin kysehän on juuri siitä niin kuin täällä on todettu että tällä me turvaamme pitkäjänteisesti meidän itsenäisen puolustuksemme rakenteet ja sen kaikki keskeiset elementit alkaen alueellisesta puolustuksesta korkeatasoisista materiaalihankinnoista koulutuksesta liikkuvuudesta ja niin edelleen

kuten hallituksen selonteossa todetaan kestävän ratkaisun saaminen somalian ongelmaan edellyttää vakauden ja oikeusvaltiokehityksen edistymistä koko maassa

lopuksi vaan herra puhemies sanon vielä sen että itse minulla oli tilaisuus valmistella tästä julkisen palvelun rahoituskysymyksestä raportti euroopan neuvostolle viime kesäkuun yleiskokoukseen ja aivan samanlaisia kysymyksiä esitetään nyt kaikkialla

siksi on hyvä tässäkin yhteydessä todeta että merirosvouden juuret ovat nimenomaan köyhyysongelmassa jonka kitkeminen on näin ollen myös keskeisiä vuosituhattavoitteita

siksi kaupallisten yhtiöiden kritiikki yleä kohtaan tuntuu vähän omituiselta koska me olemme niitä harvoja maita jotka emme ole heidän bisnesrahaansa ottamassa tähän yleisradiotoimintaan

me annamme samalla myöskin humanitääristä apua laajaa kehi tysyhteistyötä tuemme somalian rauhanprosessia tuemme tässä yhteydessä kansalaisjärjestöjä

ja tästä tulee se vastaus että tämä on parempi tavalliselle kreikkalaiselle ja myöskin tavalliselle suomalaiselle veronmaksajalle että koko järjestelmä ei kaadu

pidetään tästä kiinni ja rahoitetaan toiminta näillä nyt esillä olevilla rahoitusmalleilla ja annetaan kaupallisten toimia omillaan ja nämä mallit täydentävät toinen toisiaan

eli yhteenvetona totean vain sen että tarvitaan laajaa kehitysyhteistyötä tarvitaan humanitääristä apua tarvitaan sotilaallista kriisinhallintaa

silloin pitää hyvin kriittisesti myöskin pohtia sitä onko kaikki siellä hömppä ja viihdepuolella sitä julkista palvelua joka sen alkuperäinen tehtävä on tai onko journalistiseen kulttuuriin uinut iltapäivälehdistä sellaista kulttuuria joka sekään ei välttämättä julkisen palvelun perusfilosofiaan enää tänä päivänä kuulu

atalanta operaatiossa mukana oleminen täydentää erinomaisella tavalla tätä suomen kokonaisvaltaista tukea somalian vakauttamiseen ja on siinä katsannossa yksi askel matkalla kohti suomen vahvistuvaa roolia rauhanvälityksessä

mitä vastuunkantoa tämä on puolueelta joka on ollut kaikissa eurovaiheissa mukana perustamassa tätä kalliomäki heinäluoma valtiovarainministereinä hyväksymässä kreikan lipsumisen yhteisen talouspolitiikan linjasta

kriisinhallinnan poliittisen dialogin ja kehityspolitiikan avulla me voimme olla edistämässä turvallisuutta myöskin maailmanlaajuisesti ja koska me olemme vahvasti sitoutuneet unionin yhteisen ulko ja turvallisuuspolitiikan kehittämiseen tämä korostaa myöskin euroopan unionin keskeistä roolia maailman kriisipesäkkeiden vakauttajana monipuolisen keinovalikoimansa ansiosta

naiset ja lapset kaikki ne joutuvat kostotoimenpiteiden kohteiksi joiden kanssa olemme tehneet siellä yhteistyötä ja joita olemme puolustaneet

te kannatatte vahvoja valtaoikeuksia presidentille myös ulkopolitiikassa ja nyt te haastatte myöskin sen linjan mitä hän on ollut muotoilemassa tässä asiassa

eli tämä on keskeinen lähtökohta että tuetaan nyt hallituksen esitystä joka on väliaikainen ja tavoitteena exitti kansainvälisen yhteisön strategian mukaisella tavalla

koskinen täällä sanoo että olisi hyvä jos tätä venäjä keskustelua valmisteltaisiin enemmän tulevaisuudessa tavallaan koordinoiden ja integroiden sen perusulko ja turvallisuuspoliittisen valmistelun kanssa josta vastaa tietysti ulkoministeriö ja eduskunnan puolella ulkoasiainvaliokunta

tämä on tietysti erittäin mielenkiintoinen raportti ja tämä ei ollut moite tämä oli vaan tällainen havainto ja huomio että varmasti tällaista koordinaatiotarvetta tulevaisuudessa saattaa olla

silti olemme tulleet siihen mihin ulkoministeriö kiinnitti huomiota että tämä iso linja kun mietimme tämänhetkistä tilannetta natovenäjä sopimus euvenäjä suhde eteneminen viisumisopimuksen suhteen eteneminen kaupallisten suhteiden järjestelyssä wton oecd jäsenyyden suhteen joka luo sellaisen kaupallisen perusohjelmiston koko euroopan ja myös suomalaisille yrityksille luo aivan uudenlaisen pohjan

pulliainen tuotti tavallaan lisää ainesosia tähän keskusteluun näistä laajoista globaaleista haasteista mutta myöskin turvallisuusuhkista joiden äärellä olemme ja joiden ennustettavuus on yhä vaikeampaa

nämä ovat äärimmäisen isoja asioita ja näihin pitää meidän voimakkaasti eun kautta ja suoraan tarttua ja nähdä esimerkiksi arktisessa yhteistyössä aivan fantastinen uudenlainen yhteistyö joka yhdistää napapiirin pohjoispuolella yllättävällä tavalla euroopan venäjän aasian ja amerikan intressit

nimittäin etyjhän on pystynyt toimimaan erittäin merkittävällä tavalla juuri tämän laajan turvallisuuskäsitteen sisään kuuluvien asioiden parissa

tässä on suurenmoisia mahdollisuuksia myös suomalaiselle uudelle teknologialle ja sitä tuottavalle teollisuudelle

matka helsingistä pietariin on ihan sama kuin pietarista helsinkiin ja tulee olemaan kolme tuntia uuden junayhteyden syntymisen myötä

mutta olennaista on se että esimerkiksi tietoverkkojen ja energiaturvallisuuden haavoittuvuus ovat olleet vahvasti esillä etyjin toiminnassa suomen etyj valtuuskunnan jäsenenä tämän tunnistan ja erityisesti nyt kuluneen vuoden aikana kun keski aasia on ollut eräällä tavalla myöskin poliittisena painopisteenä nämä kysymykset ovat nousseet tavattoman vakavalla tavalla ja oikein esiin

lopuksi totean vaan arvoisa puhemies hyvin kuuluisan venäläisen runoilijan tjuttsevin vanhan käytetyn ja lainatun toteamuksen venäjästä

hän katsoo että venäjä on erikoistapaus jota ei voi järjellä ymmärtää yhteisellä mitalla mitata sillä on oma olemuksensa venäjään voi vain uskoa

mutta samaan aikaan kun meidän pitäisi koettaa tukea ja edistää valko venäjän integroitumista takaisin vaikkapa euroopan neuvoston jäsenyyteen meidän täytyy kuitenkin tunnistaa myös ne kysymykset jotka esimerkiksi energiapolitiikassa nimenomaan venäjän puolelta suuntautuvat valko venäjään tai ukrainaan

nämäkin ovat hyvin sensitiivisiä tätä vanhaa etupiiriajattelua kuvaavia politiikan keinoja joissa esimerkiksi venäjä on käyttänyt ja on valmis vieläkin käyttämään energiapolitiikkaa ulkopolitiikan välineenä näin lähellä vaikka minskiin on tästä yhden tunnin lentomatka sama matka kuin rovaniemelle

tässä on tietysti monia monia tematiikkoja joita meidän tulisi pitää esillä kun me puhumme tästä murrosvaiheesta

minusta tämä lakialoite tuo selkeästi esiin sen että eduskuntaryhmät ovat tavallaan elimellinen osa tätä kansanedustuslaitosta että ne eivät ole mikään irrallinen saareke olkoonkin niin että ne eivät tavallaan ole osa tätä eduskunnan virallista hallintorakennetta

tämä talouskasvun painottuminen aasian suuntaan on äärimmäisen mielenkiintoinen kysymys

täällä on kilvan kehuttu sitä että hienoa että suomen teollisuus säilyttää kilpailukyvyn mutta ideahan on arvoisa ministeri se että päästöä tuottavaa teollisuutta pitää siitä rangaista ja sen takia tämä oli selkeä valuvika johon ei olisi nyt tässä vaiheessa enää pitänyt lähteä

tässä suhteessa eduskuntaryhmät toimivat itsenäisellä tavalla ja tästä kumpuaa sitten se välttämättömyys että nämä valtionapuun ja sen käyttöön liittyvät säädökset on erinomaisen tärkeätä laittaa kuntoon ja säätää tällä tasolla ja määritellä paitsi tietysti näiden valtionapujen määrä myös niiden käyttötarkoitus

kun täällä ovat sekä valiokunnan varapuheenjohtaja että myöskin puheenjohtaja pohtineet tätä oikeuskanslerin roolia tässä minusta on hyvä tässä käydä tämä todellakin läpi

eli voisiko kiinan taloussuhde kiinteä taloussuhde eurooppaan ja ennen muuta yhdysvaltoihin toimiakin tässä katsannossa myönteisellä tavalla tämän korea kriisin rauhoittamisen kannalta

tässähän on nyt käynyt näin että eussa windfall voittojen lähteenä pidetään fossiilisia polttoaineita käyttäville ilmaiseksi annettavia päästöoikeuksia

on käynyt ilmi että nykyisellä kanslerilla on selkeästi erilainen ohjeistus kuin on tämän aineiston perusteella ollut aikaisemmalla oikeuskanslerilla joka on antanut nopeasti yleensä ne ratkaisut jääviydestä ja tulkinnut myöskin hieman eri tavalla näitä jääviyksiä ja nähnyt että se jääviys syntyy aina tavallaan vain sen suoran tukea saavan elimen hallituksen jäsenyyden kautta eikä välillisesti niin kuin nyt tässä tätä kysymystä pohditaan

yksi jälkikäteiskontrollin keskeinen lähtökohta on se että kirjanpidon osalta on vaadittu merkittävä avoimuus ja vielä tilintarkastajien osalta määräykset ovat selkeät mikä lisää tämän luotettavuutta ja uskottavuutta

samoin lopuksi totean vielä että ilman muuta meidän täytyy arvoisa puhemies pitää vahvasti agendalla pohjoismaisen yhteistyön kehittämistä turvallisuus ja puolustuspolitiikassa

viitanen ei hän edes kuuntele että meillä pidetään päästöttömän tuotannon päästökaupasta saamaa hyötyä joka johtaa sitten tietenkin sähkönhinnan nousuun

se on sitä käytännönläheistä yhteistyötä jossa katsotaan suorituskykyjen yhteensopivuutta myöskin puolustuksen vahvistamista ja kustannustehokkuuden kasvattamista

mutta arvoisa puhemies se tärkein asia tässä on se että tämä korostaa eduskuntaryhmien itsenäisyyttä suhteessa niiden takana oleviin puolueorganisaatioihin

tämä on minusta keskeinen valuvika ja siksi se raha pitäisi jättää yrityksille sillä ehdolla että se investoidaan päästöttömään uutta teknologiaa käyttävään energiantuotantoon

eikö tästä ole tavallaan tehtävissä se johtopäätös että myös kanslerin viraston täytyisi aika huolella etukäteen selvittää minkälaisia asioita valtioneuvoston istunnossa ja päätöksenteon piirissä on ja katsoa myöskin etukäteen jos siellä on mahdollisia jääviyden paikkoja ja varoittaa niistä myöskin valtioneuvoston jäseniä

silloin ei tule myöskään niitä kysymyksiä jotka ovat viime aikoina olleet puoluerahoituksen osalta erittäin paljon julkisuudessa ja jotka omalta osaltaan olivat johtamassa myöskin puoluerahoituksen lainsäädännön uudistamiseen joka oli erittäin tervetullut hanke

näen tämän erittäin tärkeänä myös tässä valossa että eduskuntaryhmät voivat tämän lain hyväksymisen myötä entistä selkeämmin toimia itsenäisinä toimijoina menestyksekkäästi eduskunnassa

alatas on voitu painaa vei vepanic arvoisa herra puhemies

todellakin vielä tähän itse maksuun

kysehän on myöskin arvoisa ministeri siitä millä tavalla me ikään kuin myymme tämän kansalaisille

en tiedä täällä on jo mainittu että aikamoinen organisoitu tätä maksua vastaan synnytetty kampanja on nyt yhteiskunnassa meneillään eli ei oikein ole onnistuttu ehkä siinä

siksi haluan vielä sanoakin teille että hallituksen kannattaa nyt vähän panostaa siihen mitä tällä maksulla oikein sitten saa

tuskin yksikään suomalainen on asemassa jossa ei käytetä jotain yleisradion palveluista kuunnellaan nyt vähintään vaikka autoradiota joka sekin on yleisradion palvelu

tämä vaan osoittaa sen että ei voida enää tänä päivänä teknologiaperustein tehdä tätä työnjakoa

sen takia minä haluaisin korostaa sitä että pitää nähdä tämä laaja alaisena mediamaksuna koska yleisradion palvelujen saatavuuden jo nyt myös tarkasteluaikana ja myöskin tulevaisuudessa täytyy olla teknologianeutraalia jakelutieneutraalia

ylen täytyy olla kaikessa pioneerina edelläkävijänä niin kuin oli digitalisoinnissakin jotta se perusidea että kaikki ohjelmisto saadaan kansalaisille parhaalla mahdollisella tavalla toteutuu

lopuksi vaan sanon sen että se suuri haastehan on teillä nyt se millä aikataululla te tulette tuomaan tämän lakiesityksen tänne jotta saadaan varmuus siitä milloin tämä tulee voimaan minkä suuruisena ja millä tavalla sitten tämä sosiaalinen kompensaatio joka on välttämätön osa tullaan sisällöllisesti ratkaisemaan

te sanoitte aivan oikein että yritysten pitää nyt olla erityisen skarppeja

tästä juuri on kysymys silloin kun yritykset harkitsevat tämän lain suomien ainesten ja mahdollisuuksien käyttöönottoa mutta niiden pitää olla skarppeja myöskin sen suhteen että minusta tämän pitäisi olla myöskin vakava herätys yrityksille panna tietoturva asiat kuntoon

suomalaisethan ovat olleet tietoturvateknologian edelläkävijöitä ja ovat olleet ratkomassa globaalejakin tietoturvamurtoja hyökkäyksiä eri puolilla maailmaa ja meillä on paljon sitä osaamista

mutta jostain kumman syystä meillä edelleenkin on aika paljon heikkoja kohtia ja aion varsinaisessa puheenvuorossani puhemies tähän kysymykseen palata tarkemminkin

nyt on korkea aika panna tietoturva asiat kuntoon sillä tavoin että se teknologia sinänsä on jo ehkäisemässä niitä ongelmia joita varten tämä laki on tehty

juuri tässä vaiheessa tämä piti tehdä ja hallituksen puolelta oli erittäin tärkeää että hallitus oli aktiivisesti mukana myöskin niissä muutoksissa joita eduskunta valiokunnissa sitten täällä kykeni tekemään

arvoisa herra puhemies

vielä lyhyesti

valtioneuvosto yhdessä tasavallan presidentin kanssa valmisteli erittäin tasapainoisen selonteon joka pitää sisällään erittäin merkittäviä uusia avauksia siviilikriisihallinnan puolella poliisikoulutukseen oikeus ja syyttäjäkoulutukseen ja niin edelleen

heinäluoman puheenvuoron sitä osaa jossa hän pohdiskeli tämän sponsorointiproblematiikan uutta tulkintaa

sasi sanoi silloin kun me luovutamme valtaa silloin pitää olla laajempi eduskunnan enemmistö kun me otamme sitä takaisin riittää yksinkertainen enemmistö

minusta tämä ranskan puheenvuoro osoittaa pikemminkin tavallaan sitä turhautumista ja neuvottomuutta että isaf projektilla ei ole saavutettu sille asetettuja tuloksia ja tavoitteita enkä ole millään muotoa kyllä lukemassa siitä tavallaan implisiittistä viestiä siitä että se puhe tarkoittaisi vetäytymistä afganistanista